nyt tämän taantuman aikana on tehty aika paljon töitä on ollut erilaisia hankkeita ja etsitty uusia toimintamalleja sen eteen että erityisesti korkeasti koulutetuille nuorille se on ryhmä joka meillä ei aikaisemmin ole tässä määrin ollut työttömänä löytyisi uusia keinoja ja uusia toimintatapoja työllistyä ja löytää työpaikka

kuten palvelualojen ammattiliiton puheenjohtaja ann selin on julkisuudessa todennut he ovat toimineet omassa lakon uhassaan hyvin tarkasti kaikkien sääntöjen mukaan ilmoittaneet ajoissa

arvoisa puhemies

tästä on hyvä jatkaa

yleisesti ottaen muutosturvan osalta tietenkin tehdään hallituksessa kolmikantaisesti jatkuvasti töitä lainsäädännön ja työelämän pelisääntöjen kehittämiseksi

olisin myös kysynyt asianomaisten ministereiden näkemystä siihen millä tavalla tässä esityksessä ympäristöhallinnon ja ympäristöpolitiikan tavoitteiden itsenäisyys turvataan

ja tilaajavastuulain osalta niin kuin edustaja totesi valmistelutyötä tehdään sen eteen että se voisi ketjuvastuun osalta olla tiukempi

tämähän ei ehkä ole kaikissa yhteyksissä ollut se tapa jolla on toimittu mutta palvelualojen ammattiliitto nimenomaan näin on tehnyt

tällä hallituksella ei todellakaan ole ollut meneillään italialaista tai minkäänlaista muunkaanlaista lakkoa mitä harmaan talouden torjuntaan tulee

ja olen samaa mieltä kuin ann selin siitä että tämä on hyvin valitettavaa että työnantaja ei tällä tavalla kunnioita lakkoa ja uskon että se ei myöskään auta löytämään sopua tässä asiassa

tarkoituksena on että eri puolilla suomea kun näitä uusia toimintatapoja on etsitty niitä myös pystyttäisiin monistamaan sillä tavalla että hyvistä käytännöistä voidaan ottaa oppia

olisin mielelläni kuullut miten ministerit näkevät että hallinnon toiminta turvataan

hallitus on useilla toimialoilla lukuisilla toimenpiteillä tehnyt erinäisiä säädösmuutoksia käytäntömuutoksia siihen että saisimme tämän vakavan ongelman suomalaisessa yhteiskunnassa paremmin hallintaan että voisimme varmistua siitä että suomessa on yhdet ja tasavertaiset työmarkkinat

arvoisa puhemies

oma kysymyksensä on sitten se tulisiko tehdä jonkinlaisia väliaikaisia säädösmuutoksia jotka lieventäisivät sitä millä tavalla tässä tilanteessa työnantajat voivat ottaa nimenomaan nuoria ihmisiä esimerkiksi palkkatuettuun työhön tai jollakin muulla ikään kuin maksualennuksella tehtyyn työhön

kuten kysyjä totesi lakko oikeus on vahva perusoikeus jolla on perustansa sekä meidän perustuslaissamme että kansainvälisissä sopimuksissa ja tässä valossa tietenkään ei kenelläkään ei hallituksella eikä kenelläkään muullakaan ole mahdollisuuksia olla murtamassa lakko oikeutta

tämän lisäksi on varmaan järkevä tunnistaa tosiasiat siitä mitä on tapahtunut

siinä työryhmässä joka työ ja elinkeinoministeriössä tällä hetkellä istuu ovat mukana niin työnantajien edustajat keskusjärjestötasolta kuin työntekijöiden edustajat keskusjärjestötasolta samoin sitten alakohtaisesti sekä työnantajat että työntekijät ja jossa esimerkiksi rakennusalan osalta pohditaan nykyistä toimivampia käytäntöjä

arvoisa puhemies

neuvottelut elintarvikealan työehtosopimuksista ja palkoista ovat nyt käynnissä enkä osallistunut näihin neuvotteluihin vaan toivon että osapuolet pääsevät sopimukseen jotta työt voivat normaalisti jatkua

nyt meillä on ollut kokoomuslainen valtiovarainministeri ja käännetty arvonlisävero on tuotu eduskuntaan

tässä ovat ne tosiasiat joista voimme sitten punnitaita karhun ikäi

kyllä itse luotan että tällä ryhmällä saadaan aikaiseksi hyvät ehdotukset siitä miten me jatkamme harmaan talouden torjuntaa siitä mihin olemme tähän mennessä päässeet

työttömien työnhakijoiden kohdalla pyritään nimenomaan aktivointiin siihen että heille löytyisi oikeanlainen ratkaisu oli se ratkaisu sitten työtä tai koulutusta tai jollakin tavalla tuettua työtä

arvoisa puhemies

maailmassa on huutava tarve sille että saisimme taloutemme muutettua sellaiseksi että elämme ympäristön kantokyvyn mukaisesti

virolaiset työntekijät eivät ole suomessa laittomasti

jos suomessa työntekijöille ei makseta työehtojen mukaista palkkaa vastuu siitä on työnantajalla silloin työnantaja ei toimi suomen lakien mukaisesti mutta nämä työntekijät eivät suomessa ole laittomia

tehtiin ratkaisu jossa päätettiin lisätä esr rahojen euroopan sosiaalirahaston rahojen käyttöä työllisyyspolitiikassa

näissä neuvotteluissa osapuolten työnantajan ja työntekijöiden tulee päästä sopimukseen työehdoista ja palkoista

oletteko jo tässä vaiheessa ennen hallitusneuvotteluja pohtinut sitä millä keinoin joko rahaa lisäämällä tai jollain muulla tavalla suomessakin vahvat uusiutuva energia ja energiatehokkuus voisivat saada apua siihen että suomalaiset yritykset ottaisivat näistä kasvavista kansainvälisistä markkinoista suuremman osuuden

en katso että me tarvitsemme sulun euroopan unionista tulevien työntekijöiden osalta että meidän pitäisi estää työntekijöiden tuleminen tänne

neuvotteleva virkamies tiainen on mielestäni oikeassa siinä että kyllä tämä ratkaisu on tarkoittanut sitä että toimenpiteiden volyymi olisi lisäbudjetin kanssa varmasti ollut isompi

pitkäaikaistyöttömyyden osalta meillä on paljon mahdollisuuksia helpottaa tilannetta ja sitä työtä tehdään koko ajan juuri tänäkin päivänä

tarvitsemme parempia tuloksia valvonnassa siitä että kaikki niin suomalaiset kuin jonkin muunkin maalaiset yrittäjät noudattavat lainsäädäntöämme ja pelisääntöjämme

toisaalta tehty ratkaisu euroopan sosiaalirahaston rahojen suuremmasta käytöstä työllisyystoimenpiteisiin on myös toiminut koska selvästi näillä rahoilla saatujen toimenpiteiden määrä on kasvanut tuon päätöksen jälkeen

arvoisa puhemies

pitkäaikaistyöttömyyden osalta on tärkeää että ihmisille tarjotaan niitä palveluita joita yhteiskunta pystyy tarjoamaan eli tuettua työllistämistä ja koulutusta

irtisanomisuhan alla olevien ihmisten ja perheiden kannalta paras vaihtoehto olisi se että ihmiset voisivat siirtyä suoraan työstä työhön ilman työttömyysjaksoa siinä välillä

eli pyrimme siihen että työttömyyden aikana hankittaisiin lisää oppia ja että työpaikka löytyisi mahdollisimman nopeasti jotta se aika ei kuten kysyjä ilmaisi asian passivoisi ihmistä

arvoisa puhemies

tässä on tietenkin se hyvä puoli että kun meillä on mahdollisuus euroopan sosiaalirahaston määrärahoja käyttää niin ne tulevat mahdollisimman laajasti käytettyä työllistämistoimenpiteisiin

on erinomaista että lisätalousarvio työllisyystoimenpidemäärärahojen lisäämiseksi on saatu eduskuntaan niin nopeasti ja että myös valiokunta on käsitellyt sen nopeasti

työ ja elinkeinoministeriön budjetista vastuullani olevista asioista arvioisin että työllisyyskysymykset ja työllisyyden hoitoon tarkoitetut määrärahat ovat ehkä salissa olijoiden näkökulmasta kaikkein mielenkiintoisimmat

tällä pitkäaikaistyöttömien osalta saadaan myös tuloksia aikaan

lisäbudjetti on annettu ne rahat ovat nyt käytössä ja uskon että kun ne rahat mitoitettiin sillä tavalla mitä alueet ajattelivatkin pystyvänsä käyttämään niin ne rahat pystytään käyttämään

pitkäaikaistyöttömyyden ohellahan tällä määrärahalla on tarkoitus jatkaa sitä kehitystä että nuorisotyöttömyys laskisi reippaammin kuin mitä se on laskenut tähän mennessä

se on erityisen tärkeää kajaanin alueella

miten hallitus aikoo varmistaa sen että nämä yritykset kantavat osaltaan yhteiskuntavastuunsa esimerkiksi riskirahoituksen lisäämisenä näillä alueilla

mutta kokonaisuudessaan niin kuin tässä keskustelussa aikaisemminkin todettiin tämän vuoden työllistämistoimenpiteiden volyymi tulee jäämään aika alhaiselle tasolle

arvoisa puhemies

tämä siinäkin tapauksessa että ne myönteiset signaalit taloudessa joita jonkin verran on on kyllä olemassa kielteisiäkin signaaleja olisivat voimakkaampia ja talous lähtisi kasvuun

en usko että näistä neuvotteluista tulisi tuloksena se eikä se edes olisi mahdollista että osapuolet sopisivat asioista jotka ovat suomessa lainvastaisia

muutto ruotsiin on auttanut monia perheitä parantamaan omaa elintasoaan toisaalta kaikilla suomalaisilla ei ruotsissa suinkaan ollut helppoa kuten esimerkiksi susanna alakosken näytelmäksikin muutettu romaani kertoo

on kuitenkin niin että työttömyys melkein väistämättä ensi vuonna jatkaa kasvuaan osittain siitä syystä mikä on tyypillistä mille tahansa taantumalle että avoin työttömyys nousee vähemmän kuin työllisyys laskee

hallitus ei ole neuvotteluissa osapuoli

mielestäni tässä kysymyksessä luodaan nyt oikeanlaista painetta hallitukselle puuttua nuorisotyöttömyyteen

ihmiset vetäytyvät pois työmarkkinoilta erilaisin perustein muun muassa vanhempainvapaalle opiskelemaan ja tämän taantuman aikana myös ehkä jonkin verran valitettavasti eläkkeelle joten työttömyys on kasvanut vähemmän kuin työllisyys on laskenut

tällä hetkellä tilanne on se että kolme neljästä nuoresta saa työ tai opiskelupaikan tai harjoittelupaikan kolmen kuukauden kuluessa yksi neljästä tätä ei saa

ja meidän pitäisi ehdottomasti onnistua tässä paremmin pystyä tarjoamaan myös tälle neljännekselle työ tai opiskelupaikka tai harjoittelupaikka kolmen kuukauden kuluessa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hallituksen ympäristöpolitiikan yksi keskeisiä saavutuksia on ekologinen verouudistus jossa työn verotuksesta siirretään ympäristön ja energian verotukseen noin miljardin euron verran

niiden vuosien osalta jolloin työllisyys kehittyi myönteisesti ja työttömyys laski voimme olla kohtuullisen tyytyväisiä siihen että tänne muualta tulleiden osalta kehitys oli samankaltainen eli työllisyysaste nousi ja työttömyys väheni

kun työvoimalla taas on kysyntää niin ne ovat usein sitten nimenomaan työvoimasta vetäytyneet ihmiset jotka työllistyvät ensimmäisten joukossa

arvoisa puhemies

veronumerojärjestelmän valmistelu on käynnissä valtiovarainministeri kataisen alaisuudessa ja sen lisäksi itse asiassa veronumerojärjestelmä ja se mitä hyötyjä siitä saadaan on ollut käsittelyssä myös siinä vaiheessa kun rakennusalan työnantaja ja työntekijäosapuoli ovat tehneet työtä työ ja elinkeinoministeriössä

budjettineuvotteluissa jonkin verran käsiteltiin ja muutettiin asioita

taantuman oloissa kehitys taas on ollut sinänsä samanlaista kuin muullakin väestöllä eli työttömyys on noussut ja työllisyys laskenut

en pidä niitä toimenpiteitä joita julkisen vallan osalta tehdään nuorten hyväksi temppuina

arvoisa puhemies

gustafsson olisi itse asiassa myös aika pettynyt jos minä tältä paikalta jokaisen neuvottelun käynnissä ollessa sotkeutuisin niihin neuvotteluihin ja pyrkisin vaikuttamaan niiden lopputulokseen

tässä kokonaisuudessa jossa pyrittiin tekemään elvytyksen jatkotoimenpiteitä puututtiin myös tähän työllistämispolitiikan määrärahaan sen lisäksi että lisättiin kuntien valtionosuuksia ja aikaistettiin investointeja

valtion ja pääkaupunkiseudun kuntien osalta on tämän vuoden alusta lähtien rahoitettu erillistä aiesopimusta johon sekä työ ja elinkeinoministeriö että sisäministeriö että pääkaupunkiseudun kunnat ovat sitoutuneet omalla rahoitusosuudellaan kehittämään ja parantamaan sitä koulutusta ja niitä polkuja työpaikoille joita maahanmuuttajille tarvitaan

hallitus on ottanut käyttöön markkinointimielessä nuorten työllistämissetelin ja uskon että siitä tulee olemaan huomattavasti hyötyä nuorten työllistymisessä ja nuoret ovat ottaneet sen hyvin vastaan

se että vaaditaan verojen maksua työehtojen noudattamista suomalaisen lainsäädännön noudattamista se ei mielestäni ole rasismia ja se on kai näkemys jonka jaamme tässä salissa hyvin laajasti että työelämän pelisääntöjä tulee noudattaa

tällä hetkellä ongelmia liittyy siihen että veronumerojärjestelmään täytyy liittyä ajantasainen tiedonsaanti jotta veronumerojärjestelmästä sitten myös saadaan kaikki etu irti

suomalainen järjestelmä koostuu sellaisesta kokonaisuudesta jossa irtisanomissuoja ei ole niin korkea kuin esimerkiksi monissa etelä euroopan maissa

mutta se on valmistelussa ja näyttää siltä että se on vahvasti yksi niistä toimenpiteistä joita tullaan tekemään ja siten että vielä ole

työnantajapuoli vetäytyi tästä maailmasta ja koska tulopoliittisia kokonaisratkaisuja solmittiin kolmen toimijan kesken työntekijöiden työnantajien ja hallituksen kesken niin silloin jos näitä kolmea osapuolta ei ole pöydässä tällaista kokonaisratkaisua ei voida tehdä

käsittelyn pohjana oli työ jota oli tehty yhdessä opetusministeriön ja työ ja elinkeinoministeriön kanssa sen osalta että erityisesti haluttiin katsoa kasvaneen nuorisotyöttömyyden hoitoon liittyviä toimenpiteitä ja muutenkin työllisyyden hoitoon liittyviä toimenpiteitä

toivottavasti osaltaan tästä työstä ja sen käytännöistä tulee sellaisia hyviä esimerkkejä joita jatkossa voidaan ottaa käyttöön myös muualla maassa

arvoisa puhemies

mustajärvi teki kysymyksessään vastakkainasettelun että harmaaseen talouteen ei voitaisi puuttua koska on todettu että seksuaalista häirintää ei työpaikalla suvaita

on mielestäni selvää että jos joku valtio venäjän tavoin sotilaallisella voimalla uhaten liittää itseensä osan toisesta valtiosta niin tämä tulee totta kai kaikilla foorumeilla tuomita

jos me katsomme niitä maita joissa irtisanomissuoja on erittäin korkea tämän kriisin aikana ne ovat juuri ne maat joissa esimerkiksi nuorisotyöttömyys on kasvanut vielä huimasti enemmän kuin suomessa

voi olla että osassa sopimuksista onnistutaan itse asiassa aivan hyvin sopimaan asioista jotka ovat alan itsensä kannalta sekä työntekijöiden että työnantajien kannalta järkeviä ja hyviä

työmarkkinajärjestöt keskenään ovat käyneet keskustelua työtaistelujen reunoista ja olemuksesta sen jälkeen kun tässäkin salissa paljon keskusteltu tehyn työtaistelutoimenpideuhka oli päällä ja katson että tämä on sen tyyppistä valmistelua josta nimenomaan työmarkkinajärjestöjen keskenään tulee päästä yhteiseen näkemykseen siitä minkälainen työtaistelujärjestelmä meillä on

meillä on työelämässä erityyppisiä ongelmia ja ne ovat siinä mielessä tasa arvoisessa asemassa että molempiin tulee puuttua

on kuitenkin mielestäni myös luontevaa että ne toimet joihin suomi osallistuu ovat sellaisia joista on sovittu yhdessä euroopan unionin kanssa ja on etukäteen myös julkilausuttu venäjälle tiedoksi että näin tulemme toimimaan

eli järjestelmä jossa työmarkkinat ovat joustavat vaikka tietenkään ei meilläkään irtisanominen ole kenellekään mikään itsestäänselvyys työmarkkinoiden joustavuus kokonaisuudessaan edesauttaa myös nuorten ihmisten pääsyä työelämään

arvoisa puhemies

näiden liittokohtaisten kierrosten rinnalla hallitus on aktiivisesti pyrkinyt työmarkkinajärjestöjen kanssa keskusteluihin ja pääsemään sopimukseen myös yleisistä talouspolitiikan kysymyksistä vakauden luomiseksi

yleisesti ajattelen niin että parlamentaariset kokoukset ja parlamentaariset foorumit ovat sellaisia joissa nimenomaan vaikeissakin kansainvälisissä jännitystilanteissa ja erimielisyystilanteissa dialogia tulee ylläpitää

olisin vielä kysynyt ulkoministeriltä mitä suomi voi omalta osaltaan tehdä sen eteen että vauhditettaisiin tämän operaation liikkeellelähtöä

tähän finnairin tilanteeseen taisin todeta jo aikaisemmin että siellä pyritään löytämään yhteiset näkemykset osapuolten välillä ja toivottavasti ne löytyvät

tämä aktivointiaste on alhaisempi kuin mihin on ylletty talouden hyvinä vuosina eli siinä myös näkyy se että työvoimapolitiikan määrärahat eivät tässä budjetissa kasva niin paljon kuin työttömyyden arvioidaan kasvavan

näiden seikkojen johdosta pitäisin hyvin outona että venäläiset suljettaisiin ulos euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta

sen lisäksi oikeastaan yhdyn niihin kaikkiin puheenvuoroihin joita täällä on käytetty tämän kokonaisvaltaisen näkökulman puolesta sen puolesta että mietitään asioita huolella alusta loppuun että mukana ovat kaikki relevantit toimijat

sinänsä toivon että suomen valtuuskunta on hyvin selkeäsanainen siinä että emme pidä venäjän toimia hyväksyttävinä

arvoisa puhemies

käännetty arvonlisäverojärjestelmä jolla varmasti on huomattavia vaikutuksia nimenomaan harmaan talouden torjunnassa ja jolla on myös mahdollisuuksia lisätä valtion verotuottoja huomattavasti ei suinkaan syrjäytä tilaajavastuulakia sen valvontaa ja sitä mitä sillä saadaan aikaan

arvoisa puhemies

paikkoja on lisätty ammatilliseen koulutukseen työpajatoimintaan ammattistarttiin etsivään nuorisotyöhön palkkatukeen valmentavaan työvoimapoliittiseen koulutukseen työvoimapoliittiseen koulutukseen ja erityistoimenpiteisiin joilla pyritään muun muassa parantamaan korkeasti koulutettujen vähän aikaa sitten valmistuneiden nuorehkojen ihmisten valmiuksia ryhtyä yrittäjäksi

ehkä kun edustaja mustajärvikin viittasi ikään kuin ranskan ja keski afrikan tasavallan erityiseen suhteeseen niin sen suuremmalla syyllä tämän tyyppiset kriisit eivät saisi olla vain entisen ikään kuin emämaan ja vanhan alusmaan suhteita vaan siksi tarvitaan laajaa osallistumista euroopan unionista

tilaajavastuulain on erityisesti tähän mennessä kun se on ollut voimassa pari vuotta katsottu olevan vaikutusta verojen tilittämiseen ja eläkevakuutusmaksujen tilittämiseen mutta lailla voidaan saada myös muilta osin vielä nykyistä parempia tuloksia aikaiseksi

eli tämän tarpeen palvella näitä ihmisiä nimenomaan olen nähnyt ja hallitus on aktiiviseen työvoimapolitiikkaan taantuman aikana panostanut nimenomaan ennätyksellisen paljon

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

olen hallituksen linjoilla täysin siinä että meillä on nyt ja tulevaisuudessa vahva itsenäinen ympäristöministeriö

kysyjän mainitsema koulutus sekä työvoimapoliittinen koulutus perinteisessä muodossaan että tämän vuoden alusta käyttöön otettu omaehtoinen koulutus on varmasti niitä kaikkein parhaita keinoja joilla nimenomaan ihmiset voivat parantaa omia mahdollisuuksiaan saada lopulta työpaikka avoimilta työmarkkinoilta

olen vain todennut että en tässä vaiheessa ole itse käymässä neuvotteluja elintarvikealalla vaan sitä tekevät elintarviketyöntekijät ja elintarviketyönantajat

mutta mitä tulee työministeriön ja kauppa ja teollisuusministeriön yhdistämiseen työ ja elinkeinoministeriöksi se on mielestäni ollut erittäin hyvä ratkaisu

kuopan kysymyksessä toteamalla tosiasialla että työuran rytmityksellä ja ihmisten mahdollisuudella tehdä työnsä hyvin järkevien työaikojen puitteissa on merkitystä myös siihen kuinka pitkään ihmiset jaksavat tehdä töitä

tulevaisuudessa kun rakennamme suomalaista hyvinvointia ja työllisyyttä työvoimalla ja työntekijöillä on yhä tärkeämpi merkitys yritysten menestystekijänä

ja hallituksen tavoite että työurat pitenisivät ja ihmiset tosiasiassa siirtyisivät eläkkeelle lähempänä nykyistä lakisääteistä eläkeikää sen tavoitteen edistämiseksi tarvitaan nimenomaan työelämän sisällä keinoja jotka auttavat ihmisiä jaksamaan töissään paremmin

pidän sitä oikeana lähestymistapana että kun pyrimme työllistämään ihmisiä sekä niitä jotka vaihtavat työtä että niitä jotka ovat työttömänä niin se tehdään siitä näkökulmasta että tunnetaan elinkeinoelämä ja julkisen sektorin työnantajat

arvoisa puhemies

uskon että tässäkin taloudellisessa tilanteessa niillä määrärahoilla jota meillä on ollut käytettävissä olemme saaneet huomattavasti parempia tuloksia aikaiseksi tällä yhdistetyllä hallinnolla

arvoisa puhemies

ehkä ei esitetty niinkään täsmällistä kysymystä mutta ei ole kysymys sinisilmäisyydestä kun halutaan kunnollista harmaan talouden torjuntaa noudattaa euroopan unionin työvoiman vapaan liikkuvuuden pelisääntöjä ja sitä että suomalaisia työehtoja noudatetaan

meidän järjestelmämmehän on sellainen että nuorille nimenomaan tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia työhön työharjoitteluun tuettuun työhön ja opiskelemiseen

nämä ovat mielestäni kannatettavia periaatteita joita myös nimenomaan me kannatamme

ehkä kritiikki siitä että käännetty arvonlisävero tulee vasta nyt se on kuitenkin aika paljon parempi suoritus kuin silloin kun kysyjän oma puolue hallituksessa vastasi siitä

sitten seuraavat kysymykset on tontista

arvoisa puhemies

mutta on totta että nuorten osalta meidän järjestelmämme ei ole aivan yhtä pakottava kun se on joissain euroopan maissa esimerkiksi tanskassa tai hollannissa

julkisen sektorin työllisyydestä voi ehkä todeta kuitenkin sen myönteisen asian että nimenomaan sosiaali ja terveyspuolella työllisyys on kohentunut aivan viimeistenkin lukujen osalta eli nimenomaan palveluja tuottavia henkilöitä on töissä nyt enemmän kuin aikaisemmin

nuorten osaltahan tällä hetkellä tilanne on se että nuorten työttömyys on selvässä laskussa ja näyttää jatkavan laskua edelleen eli vähemmän ja vähemmän nuoria on työttömänä

arvoisa puhemies

kiitos tästä kysymyksestä

epäyhtenäiset käytännöt joita mahdollisesti kentällä tässä asiassa on eivät ole tähän mennessä tulleet ainakaan minun tietooni joten kiitän kysymyksestä ja ryhdyn asian selvittelyyn

työttömyys on selkeästi syntynyt nimenomaan vientialoille ja rakennusalalle miesvaltaisille aloille ja niille aloille joita maailmantalouden romahdus ja kotimaisen rakennustoiminnan romahdus on selkeimmin koskettanut

arvioisin että laittoman määräaikaisen työsuhteen määritelmä tässä työsopimuslaissa on kohtuullisen hyvä ja ehkä seuraava arvio tulee tehdä nimenomaan siitä ovatko nämä sanktiot kohdallaan tai mitä muita toimenpiteitä voidaan tehdä sen eteen että lakia todella käytännössä noudatettaisiin

myös valtionyhtiöitä kuten esimerkiksi rautaruukkia koskevat ne samat lainalaisuudet jotka liike elämää koskevat eli jos kukaan ei osta tuotteita on vaikea ylläpitää kovin korkeaa työllisyyttä